uskon että kovinkin kapitalisti en tiedä kuka se on mutta myöntää että ne ongelmat joitten edessä nyt olemme johtuvat pitkälti siitä että kapitalismi on mennyt liian pitkälle pohjois amerikassa

kuten tiedämme fennovoiman hankkeessa sen jälkeen kun eduskunta edellisen kerran tämän käsitteli laitostoimittajan vaihdon ohella on vaihtunut myös omistajakunta varsin olennaisella tavalla

metropoli tai metropolialue kuvaa aluekehittämisen erilaistumisen uusinta ilmiötä

olennaisia ja pyhiä eivät ole järjestelmät vaan pyhiä ovat tavoitteet

tiedän että tässäkin asiassa edustaja sipilä on allekirjoittanutta parempi asiantuntija koska taitaa olla niin että hänen omassa huushollissaan on nimenomaan tämäntyyppiseen järjestelyyn tukeuduttu

metropolialueella tarkoitetaan yksinkertaisesti kansainvälisiltä yhteyksiltään elinkeinorakenteeltaan ja kulttuuritarjonnaltaan tavanomaista monipuolisempaa kaupunkiseutua

tämäkin oli uusi tilanne hallitukselle ja nyt eduskunnalle

tämä nettolaskutus on itse asiassa erittäin hankala ja haastava kysymys ennen kaikkea sen takia että helposti syntyy tilanne jossa ylimääräistä sähköä syntyy kauniina kesäpäivänä jolloin on lämmintä ja sitten sitä voidaan työntää verkkoon olosuhteissa joissa sähkön hinta on alhainen ja sitten sitä halutaan ottaa takaisin tai sitten esimerkiksi talvella kun on kylmä jolloin sähkön hinta on jotain kokonaan muuta tämä ei ole ihan yksinkertainen kysymys jo tästä tulokulmasta

edellisen kymmenen vuoden aikana allekirjoittanut on ollut vuoden elinkeinoministerinä jyri häkämies vuoden ja mauri pekkarinen kahdeksan vuotta että kyllä tässä niin kuin eri aikoina on sattunut erilaista

mutta meidän pitää nyt huolella selvittää ei ole kuitenkaan kysymys siitä että tänään tai huomenna pitää tehdä ratkaisuja miten tämä rahamarkkinatilanne tässä oikeasti kehittyy mitä muita vaihtoehtoja meillä on ja sen jälkeen arvioida mikä niistä järjestelmistä on paras

selvää kuitenkin on että osin kielteinen kehitys on ollut seurausta luvattoman hitaasta ja pahasti takkuilevasta luvituksesta

mutta koska yhteiskunnan kokonaisedun pohtiminen ja harkinta mahdollistaa huomion kiinnittämisen melkein mihin tahansa asiaan tämä oli selkeästi asia joka haluttiin ottaa esille ja aivan erityisesti vallitsevan kansainvälispoliittisen tilanteen takia

kuten edustaja pekkarinen loistavan hyvin itse tietää tämän edellisen paketin ja järjestelmän luoneena tarkoituksena oli nimenomaan turvata metsähakkeen kilpailukykyisyys chp tuotannossa ja se on edelleen kilpailukykyistä siellä

se poikkeaa muista kaupunkiseuduistamme eritoten suuren kokonsa kansainvälistymisasteensa taloudellisen merkittävyytensä ja välittömän vaikutusalueensa laajuuden kautta

sen sijaan on totta että lauhdetuotannossa sen kilpailukyky on jonkin verran heikentynyt kivihiilen eduksi mikä on ikävää ja huolestuttavaa mutta järjestelmän jonka itse olitte luomassa tavoitteena oli turvata kotimaisen energian käyttö chpssa jossa se edelleen on turvattu

monin osin kehitys on ollut suotuisaa mistä esimerkkinä on muun muassa kehysriihessä raahen alueen niin sanottuun tutkakompensaatioon luvattu rahoitus

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että valtion tukema asuntotuotanto käytännössä kompensoi kokonaan vapaarahoitteisen asuntotuotannon romahduksen

vaikka helsingin seutu on metropoliksi pieni se kilpailee kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa lähinnä muiden erityisesti itämeren alueen metropolien kanssa

tuulivoimankin osalta luvitusjärjestelmämme toimii kuitenkin tuskallisen kankeasti minkä lisäksi muun muassa melukysymysten ratkaiseminen on vielä lopullisesti maaliin saattamatta

metropolit ovat kasvun ja kilpailukyvyn vetureita maissaan

meillä on monia hankkeita vireillä joilla nimenomaan pyrimme biotaloutta edistämään suomessa

hallitus päätyi arvioinnissaan siihen että on olemassa merkittävä kansallinen etu ydinvoimalaitoksen omistajan kotimaisuusasteelle ja ennen kaikkea sen takia että vain näin voidaan varmistaa maan energiapolitiikan ohjattavuutta ja huoltovarmuutta

kaasumarkkinoiden toimivuuden kaasun hinnan vakauden ja kaasun toimitusvarmuuden parantamiseksi hallitus edistää järjestelyjä joilla luodaan kilpailevaa kaasuntarjontaa ilman kansallisia tukia

sen lisäksi tulemme julkistamaan tässä lähiviikkoina erillisen biotalousstrategian jossa tulee olemaan myös iso joukko erilaisia toimenpiteitä

suomenlahden rannikolle sijoittuva lng terminaalihanke sekä balticconnector hanke sisällytetään eun infrapaketin mukaiselle pci listalle yhdessä viron kanssa

biotalous on cleantechin ja digitalisaation ohella voimakkaimmin kasvavia tulevaisuuden aloja jossa meillä on kansallisesti erittäin paljon voitettavaa kiitos sekä merkittävien luonnonvarojemme että sen osaamisen jota vuosien ja vuosikausien vuosikymmenten aikana on suomeen kertynyt

maailman metropoleille on yhteistä että ne vetävät puoleensa vaurautta hyvinvointia ja menestystä mutta myös suhteellista köyhyyttä kurjuutta ja erilaisia sosiaalisia ongelmia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja sipilän puoluetoveri edustaja pekkarinen oli kahdeksan vuotta energiaministerinä

ympäristötavoitteiden täyttäminen vientiä tukevien kotimarkkinamekanismien avulla on paras keino alentaa ympäristösyistä luotujen mekanismien kustannusvaikutuksia ja kääntää ne selvästi positiivisiksi

jos tämä olisi helppo asia ratkaista olen varma että pekkarinen olisi sen ratkaissut

hallituksen metropolipolitiikan lähtökohta on tämän pohjalta tunnistaa ne piirteet ja ilmiöt joiden osalta metropolialue relevantilla tavalla poikkeaa muun maan oloista

kyllä kysymys on ennen kaikkea pitkälti yksityisestä omaisuudesta jonka arvosta pitäisi pitää huolta

varsinaiset elvytystoimenpiteet eli välimallilainsäädäntö ja parannettu ja valtakunnallistettu käynnistysavustus ovat tismalleen samassa muodossa kuin tänäkin vuonna ja valtuus on sillä tasolla mikä se oli tänä vuonna kaikkien lisäbudjettien jälkeen

kyse on sekä niistä asioista joissa helsingin seutu poikkeaa edukseen että niistä asioista joissa se poikkeaa epäedukseen muusta suomesta

siihen liittyen turpeen verotus ja metsähakkeen tuki on linkitetty toisiinsa tavalla joka on notifioitu eulle minkä kanssa olemme naimisissa

olen monissa eri yhteyksissä sanonut että jos me suomalaiset ja varsinkin suomalaiset miehet pitäisimme yhtä hyvää huolta asunnoistamme kuin autoistamme niin tilanne olisi paljon parempi

me olemme tehneet useita eri laskelmia temissä ja vaikka turpeen vero poistettaisiin kokonaan se ei muuta sitä tosiasiaa että kivihiilen maailmanmarkkinahinta on johtuen globaaleista talousvaikeuksista ja yhdysvaltain liuskekaasuvallankumouksesta pudonnut niin paljon että sen kilpailukyky on yksinkertaisesti euroopassa tällä hetkellä niin suuri että se aiheuttaa ongelmia eri puolilla

tämä kysymys kotimaisuudesta on herättänyt paljon keskustelua aivan ymmärrettävästi tietoisena siitä että kaikki omistajat muutkaan omistajat tässä vaiheessa kuin rosatom eivät ole suomalaisia

kuinka hyvin se alkavana vuonna sitten vetää tietenkin jää nähtäväksi varsinkin tämmöisellä alalla muutokset saattavat tapahtua aika nopeastikin

hankkeessa on alusta alkaen ollut mukana saksalaisia ja sittemmin varsinkin ruotsalaisia osakkaita joita kukaan käsittääkseni ei missään vaiheessa kokenut ongelmaksi mutta nyt tietenkin tässä vaiheessa keskustelu virisi siitäkin

toisaalta esimerkiksi asunto ongelmat niin asuntojen saatavuuden ja hinnan kuin asunnottomuuden osalta ovat vaikeimpia metropolialueilla niin meillä kuin muuallakin

kun me puhumme liikkuvasta poliisista niin eiköhän kaikkein olennaisin kysymys ole nimenomaan liikenneturvallisuus ei ehkä liikennevalvonta sinänsä itseisarvona vaan liikenneturvallisuus

periaatteessa ympäristövastuitten hoito tästä eteenpäin kuuluu konkurssipesän vastuulle mutta koska on ilmeistä että konkurssipesässä ei ole siihen liittyviä varoja olemme mitä suurimmalla todennäköisyydellä siirtymässä julkisselvityksen puoleen kuten pääministeri totesi

meillä on pitkäjänteinen kansallinen harjoitus nostaa biotalouden osuutta siitä mikä nyt jo on suomessa vielä tuplata se lähimpien vuosikymmenten aikana

kotimarkkinan kilpailukyvyn osatekijöitä ovat ainakin rahoitusasema lupaprosessien kesto ja kulku sekä energiatuotteiden markkinan toimintakyky ja tukijärjestelmät

mutta kyllä kuitenkin on niin että niitten ehtojen mitä mahdollisesti asetetaan niitten pitää olla mielekkäitä niitten pitää olla meidän oikeusvaltioperiaatteen mukaisia niitten pitää olla meidän oikeusjärjestelmän kanssa yhteensopivia niitten pitää olla valvottavia niitten pitää olla semmoisia että niitä voidaan seurata myös jatkossa

edustaja pekkarinen puhuu niin paljon nopeammin kuin minä että siinä tuli niin monta teemaa että kaikkiin en ehdi vastata

siihen liittyen myös kuluvastuu siirtyy valtiolle

nyt tehtäessä mitä tahansa uudistusta eikö kuitenkin arvoisa ministeri lähtökohtana ole se että liikenneturvallisuuden tason pitää pysyä vähintään samana ellei jopa parantua

meillä tulee olemaan erittäin iso kansallinen edunvalvontaintressi esimerkiksi eun piirissä sen suhteen että eussa jatkossakin ymmärretään että meidän metsätaloutemme on kestävää ja se tapa jolla me biotalouttamme täällä teemme on kestävää ja että siellä kehittyvä säännöstö ei vaikeuta tätä työtä

pitää täysin paikkansa että kivihiilen kilpailukyky on globaalisti parantunut johtuen osin globaalista talouskriisistä johtuen osin yhdysvaltain liuskekaasuvallankumouksesta

nykymaailmassa eun jäsenenä meillä ei ole mitään mahdollisuutta sen päätöksentekohetken jälkeen estää suomalaisomistuksen siirtymistä muualle eu tai eta alueelle

tämä on tosiasia ja asettaa erittäin suuren haasteen eteen koko euroopan myös suomen ja tästä me olemme tasan yhtä huolissamme kuin te siellä oppositiossa

arvoisa puhemies

voi olla että ehkä muodollisesti ottaen kysymykset kuuluivat ministeri stubbin vastuualueelle mutta kun hän ei ole täällä niin ehkä hänen puolestaan

pidemmässä juoksussa kysymys on siitä löytyykö uutta teollista kumppania joka voisi ottaa vastuun kaivoksen toiminnasta

näiden ja muiden olennaisten erityisyyksiensä ja eroavaisuuksiensa osalta metropolialueen kunnille on metropolipolitiikassa annettu mahdollisuus suoraan vuoropuheluun valtiovallan kanssa

arvoisa puhemies

sitten siinä että se on vaikuttanut tai saattaa vaikuttaa tiettyjen energialaitosten ratkaisuihin lähitulevaisuudessa taas suurin ongelma on se että turvetta ei ole ollut saatavilla mihin taas on kaksi syytä

tämän keskustelun yhteydessä itse asiassa ainoa kritiikki on kohdistunut tähän aikatauluun sekä siihen että korjausavustus ei ole energiapainotteinen

mutta pahimmassa skenaariossa jossa kaivos joudutaan sulkemaan ajamaan alas ja maisemoimaan kustannukset tulevat olemaan erittäin korkeita

suomen yksi ongelma on se että olemme aivan liian riippuvaisia muutamista isoista yrityksistä

voi olla niinkin että toisinaan ongelma on liiallinen normiviidakko

niin sanotussa tarkennetussa perusskenaariossa investoinnit lisääntyvät merkittävästi erityisesti biojalostamokapasiteetin kasvun ja rakennuskannan korjausinvestointien seurauksena

tässä on onnistuttu hyvin ja haluan tässä myös julkisesti kiittää niin pesänhoitajaa kuin ennen kaikkea kainuun ely keskusta siitä erittäin hyvästä työstä joka on vaikeassa ja herkässä tilanteessa tehty

aika usein kyse on siitä että ongelma on epäselvä lainsäädäntö

haluan kiittää eduskuntaa ja ennen kaikkea talousvaliokuntaa poikkeuksellisen ripeästä pragmaattisesta ja mikä aina ilahduttaa yksimielisestä käsittelystä tämän asian suhteen

se on todellinen kansantauti

ei tuulivoiman luvitusta eikä turveluvitusta ole estänyt se että normeja olisi liikaa vaan se että ne ovat olleet liian epäselviä ja niistä on vallinnut erilaisia tulkintakäytäntöjä

arvoisa puhemies

vaikka osa tarkennetun perusskenaarion toimenpiteistä on taloudellisesti kannattavia ilman julkista tukea on kuitenkin selvää että kaikkia toimenpiteitä ei saada aikaan ilman alkuvaiheen tukisysäystä

edellisellä vaalikaudella tätä aika tarkkaan selviteltiin ja noin kolmasosa näistä ongelmista johtuu rakennusvirheistä noin kolmasosa suunnitteluvirheistä ja noin kolmasosa käytön aikaisista virheistä

yksi metropolipolitiikan lisäarvo on myös hallinnonalojen väliin jäävien taikka useiden sektoreiden yhteistyötä vaativien metropolilähteisten haasteiden tunnistaminen ja voimien kokoaminen niiden ratkaisemiseksi

siitä huolimatta että valtion tukema asuntotuotanto ja korjausrakentaminen on onnistunut erittäin hyvin paremmin kuin kuviteltiinkaan koko rakentamisen kentässä tilanne tietenkään ei ole yhtä hyvä

aivan alkuvaiheessakin tähän tarvitaan rahaa ja se on pystytty tekemään ympäristövahinkolain mukaisesti jolloin kainuun ely keskuksella on oikeus teettää välttämättömiä toimenpiteitä

ja tässä suhteessa tarvitsemme itse asiassa silloin tällöin jopa lisää normeja jotta pääsemme sujuvoittamaan näitä ja uskon siihen että ympäristönsuojelulaki osaltaan selkeyttää tilannetta turvetuotannon osalta

tähän nimenomaan tämä team finland konsepti se että yhä selkeämmin kohdennetaan palveluja pk sektorille ja koko finpron rakenneuudistus tähtäävät että me pystymme räätälöimään meidän kansainvälistymiskykyisille ja hakuisille pk yrityksillemme yhä parempia julkisia palveluja tulevaisuudessa

hieman pitemmällä aikavälillä tarvitaan kuitenkin selkeästi lisää rahaa ja juuri siinä tarkoituksessa tämä ensi vuoden budjetin täydentävä esitys on nyt tänne tuotu tarpeeksi vesi budjetin ja vuoden budjetin